edustaja jalonen painotti työllisyysvaikutuksia työvaltaisten alojen alv helpotuksen perusteena

mutta kun tiedämme missä tilanteessa suomessa tällä hetkellä olemme niin valintoja on valitettavasti tehtävä

sitten täytyy todeta että on hienoa että te edustaja rossi olette löytänyt omantuntonne tai tietysti se teillä on aina ollut mutta keskusta nyt ilmeisesti edustaja rossin suulla on löytänyt omantuntonsa kun on tullut tämä niin sanottu wahlroos vero tähän keskusteluun mukaan

kyllähän se nyt on niin että jos olisitte edes sen viimeisen veronalennuskierroksen edellisellä hallituskaudella jättäneet tekemättä niin mahdollisuutemme paikata valtiontaloutta vähentää velkaantumista ja parantaa kaikkien pienituloisten asemaa olisivat paljon paremmat

todella niin kuin tässä ojala niemelän ja viitasen puheenvuoroissa tuli ilmi tässä itse asiassa nyt jälleen kerran toistuu se sama asia joka tässä on toistunut koulutuksessa ja monessa muussa asiassa että toisella kädellä otetaan roppakaupalla ja toisella kädellä annetaan vähän takaisin ja sitten sanotaan että hei me kehitetään

sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja jopa lehdistössä käytti sanaa eläkehuijaus kun sanotaan että me korotamme nyt takuueläkettä ja sitten kaikessa hiljaisuudessa leikataan indeksiä niin että todellisuudessa jäädään reilusti miinuspuolelle

sitten mitä tulee vielä tähän ruuan arvonlisäveroon niin kyllä vattin tutkimus kertoi jo etukäteen että yksi kolmasosa siitä alennuksesta menee kaupan katteisiin

sitten kun tiedetään hallituksen nämä muut päätökset asumistuen leikkaukset muutokset näihin lääkekorvauksiin niin kyllä tämä on todella kovaa kyytiä niille ihmisille jotka tämän meidän isänmaamme ovat rakentaneet

sen takia on todella tärkeää että joka ikinen hallituspuolueen kansanedustaja joutuu kysymään itseltään ovatko nämä niitä päätöksiä joita ennen vaaleja luvattiin maamme sille väestönosalle joka tämän maan on rakentanut ja joka toisaalta jo tänä päivänä erityisesti suurimmissa kaupungeissa kamppailee toimeentulonsa edestä

mutta se mikä tekee tästä vielä sosiaalipoliittisesti ongelmallisen on nimenomaan se että tämä hyöty pienituloisilta leikataan pois pienempinä indeksikorotuksina

ja tämän takia jos tässä teidän veromallissanne ajatellaan nimenomaan sitä että te haluatte tukea pienempituloisia varmasti tällä hinnalla löytyy paljon paljon tehokkaampia keinoja

keskustelu päättyi

asia lähetettiin sosiaali ja terveysvaliokuntaan

täytyy sanoa että oli aivan erinomainen puheenvuoro jonka saimme äsken kuulla edustaja taimelalta

nythän on tullut jo viestejä työpaikoilta että on todella vaikeaa enää näiden kiristysten jälkeen käyttää tätä vuorotteluvapaata puhumattakaan siitä kun me tiedämme että tätä ovat käyttäneet paljon pienipalkkaiset naisvaltaiset alat ja sitä kautta monet työntekijät ovat halunneet hakea jaksamista sinne lopputyöuralle

arvoisa puhemies

ja kun tiedetään että keski ja pienipalkkaisilla aloilla nämä korvaukset jo ennestään ovat todella pieniä että todella saa taloutensa suunnitella jos vuorotteluvapaalle aikoo jäädä niin täytyy todella miettiä miten sen aikana tulee toimeen

mutta kun nyt otitte asian esiin niin kertokaapa edustaja rossi että kun tämä oli se peruste tai yksi osa niin mikä osa tästä ruuan arvonlisäveron alennuksesta meni viljelijälle sille alkutuottajalle kuinka paljon

jos meidän tavoitteenamme tässä julkisessa taloudessa on taklata tätä kestävyysvajetta kun me tiedämme että siihen kestävyysvajeeseen vaikuttaa nimenomaan tehdyn työn määrä ja sitten toisaalta se tuottavuus ja tämän kautta ollaan perusteltu pidempiä työuria niin jos tällä keinolla todella niin kuin on nähty on tietyillä aloilla vaikutusta siihen että ne työuran viimeiset vuodet pysytään nyt varsinkin kun tämä eläkeuudistus on kiinni niin herää kysymys että iskee ja toisaalta sitten korville

kysykää mtksta tai voimme mennä vaikka yhdessä kysymään mikä oli hyöty jos me nyt nimenomaan tätä alkutuotantoa ajattelemme

sitten mitä tulee siihen menikö tämä hintoihin vai ei niin siteerasin vattin tutkimusta jossa laskennallisesti katsottiin mikä tämä osuus oli

tässä suhteessa niin kuin sanottu kovin oli kyllä nopea tämä muutos mikä liittyi nimenomaan tähän verotukseen keskustan osalta

kun tässä selvästi tavoitellaan säästöjä niin iskeekö tämä nyt sitten toisaalta korville sitä tavoitetta kun me haluamme työuria pidentää tuottavuutta parantaa ja toisaalta työhyvinvointia parantaa

ja vielä tähän varallisuusveroon

kaipa se keskustalainen olavi ala nissilä on tunnustanut ketä tästä saa syyttää

mutta täytyy vielä en nyt lähde sen enempää palaamaan tähän varallisuusveroon vain todeta että silloin saatiin osingot verolle mikä tuotti moninkertaisesti enemmän kuin tämä itse varallisuusvero jota oli vielä kaiken lisäksi helppo kiertää

arvoisa puhemies

voi voi kun tekisi mieli moneen kohtaan kommentoida erityisesti edustaja pekkarisen varsin hyvää puhetta mutta jos siitä aloittaisin niin varmaan mitkään aikamääreet eivät riittäisi

täytyy vaan ehkä siitä todeta että kyllä debatti piristää aina

totean edelliselle edustajalle saman jonka totesin tässä vähän aikaa sitten aikaisemmin töllille ja joka on itse asiassa jo aika monta kertaa ei taida enää edes kahden käden sormet riittää todettu

edustaja jaloselle sanoisin että minä luotan teidän sanaanne niin kuin luotan myös oppositiossa keskustan sanaan siitä että uskon että molemmilta teiltä tulee kyllä varjokehysesitykset ja oikeastaan nyt tähän pekkarisen puheenvuoroon liittyen niin voisi olla itse asiassa varsin toivottavaa ja piristävää että niistä käytäisiin oma keskustelu tässä salissa niin kuin käytiin varjobudjeteista

vielä mitä tulee tähän mikä näiden vakuuksien ehto on niin kysymyshän on nimenomaan siitä että me maksamme tämän evmn peruspääoman vähän aikaisemmin kuin muut maat

ja aivan niiden eduskunnan vakiintuneiden pelisääntöjen mukaan siis niiden pelisääntöjen mukaan joita perussuomalaiset itse ovat olleet sekä oppositiossa että nyt hallituksessa luomassa ja päättämässä täällä eduskunnassa opposition vaihtoehtobudjetit käsitellään niille varatulla ajalla

silloin sille pääomalle joka sinne maksetaan saadaan korkotuottoa siellä evmssä ja suomen osuus siitä kertyvästä korkotuotosta sen evmn sisällä on vähän suurempi jos se on siellä aikaisemmin kerryttämässä sitä korkoa

mutta jos kohta on sanottava että jos hallitukselle asetettu kynnys kehysratkaisusta oli korkea niin kyllä tämän keskustelun jälkeen myös kynnys opposition varjokehyksille on todella todella korkea

mikäli nyt olen oikein ymmärtänyt niin se tapahtuu marraskuussa joten olkaa huolehti vaihtoehto kyllä tulee ja tässä vaiheessa voin sanoa että se on huomattavasti oikeudenmukaisempi se on työllisyyteen ja kasvuun enemmän panostava ja kaiken lisäksi siinä tullaan pyrkimään pienempään valtion velkaantumiseen

se otetaan huomioon sitten siinä vaiheessa kun maksetaan osinkoja ehkä palautetaan pääomiin mitä tahansa

siis tämän keskustelun aikana on lähes kaikki menosäästöt lähes kaikki ammuttu alas ja kovin kovin heppoisessa on ollut se puoli jolla aidosti saataisiin näitten hallitusten ratkaisujen lisäksi jotain uutta tulonmuodostusta aikaan

tästäkin huolimatta nyt sen jälkeen on havaittu että se tullaan joka tapauksessa maksamaan kerralla joten näin ollen voi sanoa että näillä ei ole sikäli juurikaan meille hintaa

me olemme huomanneet että hallitus on tässä alkutaipaleella jo alkanut horjahdella

tämä budjettiesitys on selkeästi työn ja oikeudenmukaisuuden ja voisi sanoa että tämän päivän keskustelujen jälkeen ennen muuta tekojen budjetti

niin kuin olen aikaisemmin todennut jos tämä horjunta todella jatkuu niin voimme ehkä sitten jatkossa harkita että me tuomme tänne tuomme tuota läheinen annamme hallitukselle jo apua etukäteen mutta mikäli niin vakavaan tilanteeseen tullaan niin silloin kannattaa kyllä miettiä olisiko joitain muita vaihtoehtoja

tämä on kylmä fakta ja tässä mielessä arvostan edustaja pekkarisen äskeistä puheenvuoroa jossa hän sanoi että tämä ei ole ainoastaan

mutta toistaiseksi ehdotan että pitäydymme näissä yhdessä sovituissa perussuomalaistenkin hyväksymissä pelisäännöissä ja toivoisin että tämä menisi perille kaikissa eduskuntaryhmissä ja kaikille edustajille

kimmo tiilikainen aloitti keskustan ryhmäpuheenvuoron sillä että keskustalle suomi on tuhansien mahdollisuuksien maa

se ei sitä ole vaan se nimenomaan perustuu siihen että jos lähdetään velkajärjestelyn tielle niin mikä on se keskimääräinen velkajärjestely

täytyy muistaa että minusta se lähtökohta kuitenkin mistä tätä kehysriihtä lähdettiin tekemään niin kyllä se keskustan suomi viime kaudella oli enemmänkin tuhansien miljoonien lisävelkaeurojen maa jos tulosta katsoo

hallitus edistää oikeudenmukaisuutta kutsumalla rikkaat ja suurituloiset mukaan talkoisiin siis ei ainoastaan puhumalla siitä niin kuin jotkut tässä salissa tekevät vaan konkreettisesti ottamalla mukaan

se oli myöskin meidän ehtomme että jos yksityisten sijoittajien velkoja lähdetään leikkaamaan niin sitten voimme olla mukana ja jos rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjä lähdetään muuttamaan

se olisi silloin pitänyt tehdä mutta ymmärrän että se saattoi olla silloin vaikeaa siihen ei poliittinen voima riittänyt nyt se riitti ja saa nähdä miten käy

voisi sanoa kun nyt toisen kerran on jo tässä tehty oikeudenmukainen ratkaisu siis hallitusohjelmassa linjatut ratkaisut ja nyt tässä kehysriihessä tehtiin oikeudenmukainen ratkaisu siis semmoinen ratkaisu joka aidosti joko päätösperusteisesti pienentää tuloeroja tai ainakin muutti selkeästi viime kaudella tehtyjen ratkaisujen linjaa joilla oli kiistatta selkeästi tuloeroja kasvattava vaikutus että tässä suhteessa hallitus on onnistunut

jos otetaan poimintoja sieltä niin kyllähän tässä solidaarisuusveropaketissa joka nimenomaan sosialidemokraattien vaatimuksesta saatiin aikaiseksi oli elementtejä joita oppositio ei edes ymmärtänyt vaatia esimerkiksi viime syksynä

nostan toisen asian esimerkiksi siitä miten hallitus toimii kun edessä on tiukat ajat

vaikka nyt monia ratkaisuja ollaan ottamassa nimiin niin kyllä tämä on sellainen yhteiskunnan eheyttä tuova ratkaisu niin että ihmisten oikeudentunto kestää ymmärtää sen että myös suurituloiset ja rikkaat kantavat vastuuta näistä talkoista

meidän keskeinen viestimme oli se että me olemme valmiita kantamaan vastuuta toisin kuin eräät puolueet tässä salissa menemään hallitukseen ja kantamaan vastuuta ja laittamaan me olemme valmiit laittamaan tämän maan talouden kuntoon mutta yhdellä ehdolla

sillä ehdolla että sitä ei tehdä niiden kustannuksella jotka kaikkein vähiten ovat syyllisiä tämän talouskriisiksi muuttuneen finanssikriisin syntyyn

kun suhteutetaan se summa arvoisa puhemies se on muuten tismalleen sama summa jonka hallitus käyttää nyt lisäpäätösten jälkeen vuositasolla nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen tismalleen sama summa

tämä ratkaisu piti tehdä niin että tämä periaate että me emme maksata tätä pienituloisilla toteutuu

eli siis hallitus ottaa näissä talkoissa rikkailta ja suurituloisilta vähän enemmän ja antaa nuorille työtä ja koulutusta

voi sanoa että jos ei tässä nyt ihan robin hood olisi kateellinen niin kyllä uskon että varsinkin joku siellä keskustan penkissä saattaa miettiä miten tässä näin pääsi käymään että näitä päätöksiä tehtiin silloin kun sosialidemokraatit ovat hallituksessa keskusta oppositiossa

tämä koskee erityisesti perusetuuksien kanssa eläviä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia joiden etuuksia muuten paransimme enemmän kuin perussuomalaiset vaaleissa vaativat siis hallitus paransi heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa enemmän kuin perussuomalaiset vaaleissa vaativat

näistä ehkä voisi nostaa nyt nimenomaan tämän arvonlisäveron ja kysymyksen tavallaan oikeutetun kysymyksen pettikö sdp vaaleissa kynnyskysymyksensä kun arvonlisäveroa jouduttiin nostamaan

muistutan että meillä oli kolme kynnyskysymystä jotka liittyivät siihen että eläkkeen pakkonostoa ei tehdä sitä ei tehty siihen että verot laitetaan maksukyvyn mukaan siellä erityisesti pääomaveron nosto ja siihen että nuorten työttömyyteen tulee nollatoleranssi

tämä verot maksukyvyn mukaan on tietysti se periaate mitä vasten on hyvä tarkastella sitä miten tämä arvonlisäveron nosto sopii tähän

samaan aikaan te puhutte kerskakulutuksen hillitsemisestä mutta samaan aikaan te haluatte tukea etelähelsinkiläisten rouvien parmankinkkuostoksia stockmannilla mistä suurin osa menisi perussuomalaisten mallissa

eli tässä muutama esimerkki siitä miten sanat ja teot hallituksen budjettiesityksessä kohtaavat ja miten työn ja oikeudenmukaisuuden linja menee eteenpäin

eli tässä tilanteessa siis kun jouduttiin arvonlisäveroa nostamaan tämä kompensoidaan pienituloisille mutta suurituloiset ja rikkaat joutuvat maksamaan tuontiporeammeista ja samppanjavispilöistään korkeampaa veroa

kaikki eivät ole aina sitä miltä näyttävät ja ainakaan niin kuin perussuomalaiset puhuvat

näin ollen voi sanoa että iso linja verot maksukyvyn mukaan toteutuu tässä samaan aikaan kun valtiontaloutta tasapainotetaan

kuten sanottu tämä on yksi esimerkki siitä miten kompromissi tehtiin mutta se tehtiin oikeudenmukaisesti ja sillä tavalla että sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutui

tässä yhteydessä on esitettävä kiitos erityisesti kokoomukselle hallituskumppanille joka oikeastaan myös vähän samalla tavalla suostui tarkistamaan kantaa tämän ansiotuloverotuksen indeksitarkistuksien osalta

eli kun ymmärsin että tämä oli erityisesti niissä hallitusneuvotteluissa todella tiukka paikka ja periaatekysymys ja taisi siinä pieni välirikkokin välillä tulla niin täytyy myös oikeastaan johtavaa hallituspuoluetta kiittää siitä että hyvällä johtajuudella ja esimerkillä tulitte vastaan tässä teidän keskeisessä asiassanne eli ansiotuloverotuksen indeksitarkistuksien osalta

sitten tietysti tämän solidaarisuusveron ja suurten eläkkeiden tuloveron osalta osoititte sillä tavalla johtajuutta että tämä kompromissi saatiin aikaan

ensinnäkin keskeistä on nyt se mikä on edelleen ero edelliseen hallituskauteen nähden että nyt kuitenkin saatiin selkeitä ratkaisuja aikaan työurien pidentämiseksi

no parempi myöhään kuin ei milloinkaan mutta minusta sen suurin arvo on se että hallitus on tuonut sellaista luottamusta tänne työmarkkinaosapuolten välille ja kesken ja suomalaiseen yhteiskuntaan että ratkaisut ovat mahdollisia

järjestöt ovat arvioineet elinkeinoelämän keskusliitto on todella kriittinen ollut näissä arvioissaan ja järjestöt ovat arvioineet tämän puolen ja minusta oleellista on se että ratkaisuja saatiin aikaan

sitten täytyy vielä sanoa että kun tähän kehysriiheen todella rakennettiin sellainen moni varmaan täälläkin salissa ajatteli että nyt sosialidemokraatit viimeistään nitistetään kynnyskysymyksistä luovutaan ja sosiaaliturvan indeksijäädytyksetkin toteutetaan niin kuin sanottu kyllä se keskeinen asia on se että ei ole kyse siitä kuka saa viimeiseen asti pidettyä kynnyskysymyksistä kiinni ja kuka ei vaan esimerkiksi siitä että me saimme torjuttua nämä sosiaaliturvan indeksijäädytykset

siinä on pohjimmiltaan kyse siitä että ei tätä tasapainotusta näiden edellisellä kaudella tehtyjen valtavien veronkevennysten jälkeen voida tehdä niin että yhteiskunta säilyisi eheänä jos se tehdään niin että kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla siis niillä ihmisillä jotka ovat kaikkein vähiten syyllisiä tähän kriisiin ja valtion tulopohjan rapauttamiseen maksatettaisiin tämä lasku

yhden euromaan päästäminen maksukyvyttömyyden tilaan johtaisi pahimmassa tapauksessa ketjureaktioon jonka seurauksena talouden kasvu kääntyisi uudestaan laskuun ja euroopassa ajauduttaisiin taas taantumaan

kyllä noina aikoina suomen kansan mitta tuli täyteen haluttiin muutosta ja haluttiin että suomalaisten veronmaksajien vastuut rajataan ja siitä tulivat nämä vakuudet

edellinen puhuja oli huolissaan siitä miten käy maataloustukineuvotteluiden kanssa kun suomi on oikeutetusti vaatinut itselleen vakuudet ja samaan aikaan itse ehdotatte että suomi on se joka ilmoittaa että euro hajoaa tai että laitetaan piikki kiinni

miten siinä tapauksessa kävisi teille niin tärkeille maataloustukineuvotteluille

kovin on nyt hataralla pohjalla edellisen puhujan logiikka

hallituksen linja on se että yritetään pelastaa euro mutta rajataan suomalaisten veronmaksajien vastuu aivan oikeutetusti koska meidän pankkit eivät ole tässä mukana

jos olisi tilanne jossa me nyt marssisimme eurooppaan tai brysseliin ja ilmoittaisimme että laitetaan euroalue kaput hajotetaan euroalue laitetaan ulos etelänmaat tai jotkut muut niin miten arvioisitte siinä tapauksessa meidän neuvotteluasetelmallemme käyvän juuri noissa tärkeissä äsken mainitsemissanne asioissa

itse asiassa suomen asema ja sananvalta eussa näyttävät parantuneen koska nyt vihdoin nähdään se että siinä mitä suomi sanoo me myös pitäydymme ja monesti on niin että on parempi näyttää että jos sana pitää niin silloin se myös pitää jatkossa

paukut eivät riittäneet silloin ryhtyä keskittymään siihen todelliseen ongelmaan eli siihen että kreikan velkaa on saatava pienemmäksi

eli silloinhan tavallaan heitettiin rahaa sinne perään ja niin kuin edustaja kaikkonen silloin blogissaan kirjoitti

eli silloin tuossa koko lainapaketissa sijoittajat pääsivät täydellä sadalla prosentilla eroon omista velkakirjoistaan ja veronmaksajien rahaa sinne tuli tilalle ilman mitään vakuuksia ilman että silloin olisi penniäkään niistä yksityisten sijoittajien veloista leikattu

sehän on sitten aiheuttanut että vanhan lainarahan päälle heitettiin uutta lainarahaa ja nyt nähdään että kreikan valtionvelka nousi niin suureksi että siitä ei enää päässyt millään muulla kuin leikkaamalla

mutta juuri sen takia kun sosialidemokraatit sanoivat että me emme usko että kreikka tulee kaikista veloistaan selviämään meidän ehtonamme on a sijoittajavastuu eli velkojen leikkaus ja b nämä vakuudet

arvoisa puhemies

viime joulukuussa kun täällä salissa sitä käsiteltiin perussuomalaisten välikysymyksen yhteydessä keskusta esitti että ekp lähtee puuttumaan tilanteeseen eli laitetaan kreikka ulos ja sitten se ekp on täällä se puskuri

niin kuin me tiedämme siellä ei ole ylärajaa tai vaikka olisikin niin eivät sitä poliitikot mene sinne asettamaan tai sitten pitää lähteä siitä että euroopan keskuspankki pitää demokratisoida ja siitähän meillä on varsin hyvin kokemuksia tuolla zimbabwessa

edustaja huovinen hyvin selitti tämän vakuusasian mutta se peruskysymys on tässä nyt se että silloin kun te arvoisat keskustalaiset olitte hallituksessa niin te ette niissä euroopan kahvipöydissä saaneet edes sitä sokerikuppia neuvoteltua suomen neuvottelijana

eli kun samalla vaaditaan ekpn puuttumista ja samalla haukutaan näitä mekanismeja ja vastuiden kasvattamista niin ainoa realistinen mahdollisuus siihen että kreikka heitetään ulos eurosta lienee se että silloin siellä viimeisenä puskurina sitten on keskuspankki mutta niin kuin tiedetään että se on sitten välillisesti myös että siinä on merkittävä riski ja tiedetään että se on se viimeinen mahdollisuus

sitä te täällä viime joulukuussa esititte ja minusta on älyllistä epärehellisyyttä samaan aikaan sitten vastustaa tätä yhteisvastuuta koska jos keskuspankki lähtee laajamittaisesti näitä ostamaan niin sehän jos mikä ennen pitkää vie täydelliseen yhteisvastuuseen ja kaiken lisäksi vielä todella heppoiseen talouskuriin näissä maissa joissa sitä pitäisi olla

ei täällä kukaan ole väittänyt että kansainvälinen finanssikriisi olisi ollut yhtään sen enempää keskustan kuin kokoomuksenkaan tai edellisen hallituksen syy

eihän siitä ole kyse eikä siitä olisiko finanssipolitiikkaa juuri silloin pitänyt lähteä voimakkaasti kiristämään

kysymys on siitä että kun päätettiin elvyttää siitäkin oli tässä salissa tietääkseni yksimielisyys vaikka en silloin täällä ollutkaan mikä keinovalikoima otettiin käyttöön ja kyllä se pääsääntöisesti tapahtui veroelvytyksen kautta

näin ollen suomen valtio kuten silloinen valtiovarainministeri katainen sanoi oli euroopan elvyttävin mutta sitten esimerkiksi bktn arvolla mitattuna se tulos oli kovin heikko

oli toisenlaisiakin esimerkkejä ruotsista valittiin toinen keinovalikoima erityisesti norjasta missä ei oikeastaan elvytystä tehty verojen kautta juurikaan vaan nimenomaan julkisen puolen kautta ja sielläpä muuten se elvytyseuro lähti läikkiä eli kuten silloista eduskunnan puhemiestä kiertoon

eli kyllä olen silloisen eduskunnan puhemiehen nykyisen presidentin ajatuksia monesti pohtinut kun hän silloin pohti kiivaimpien veronkevennysten aikaan onkohan tämä jatkuva tuloverojen kevennys jonkinnäköinen automaatti joka aina vain tuo lisää näissäkin oloissa

eli tässä on se keskeinen ero mikä liittyi myös siihen minkälainen oli esimerkiksi sdpn varjobudjetti viime

koetan vastata niihin

voi myös nousta ehdotus hyväksytään ja osia levittävaltiovarainvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään kolmas viidettä

minäkin olin äsken tuolla työhuoneessa ja kuuntelin tätä keskustelua mutta kuuntelinpa myös seitsemän uutiset ja kun kuuntelin miestä joka sai aikanaan mandaattinsa keskustalta ja silloiselta hallitukselta joka on korkein viskaali näissä ympyröissä olli rehniä niin minulle kyllä tuli mieleen että hän taitaa olla se innokkain liittovaltiokehityksen ajaja joka näissä on

päiväjärjestyksen kolmannen sijan osalta lähetekeskustelu on myöskin päättynyt puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään sille pitää valtion

päivän neljännen asian osalta niinikään lähetekeskustelu on päättynyt ja lisätalousarvio aloitteet lähetetään valtio kaudella